arvoisa puhemies

toisaalta on sitten ollut yksi puhuttava asia tämä rikosten tutkimisen kannalta edellytetty viestinnän teletunnistetietojen säilyttäminen viranomaisen tarpeisiin

toisaalta tuomioistuin vakavan rikollisuuden torjumisen vuoksi sallii ei sisältöjen mutta siis televälitystietojen tallentamisen

tallennusvelvoite olisi voitu tosiaan tästä tietoyhteiskuntakaaresta poistaa koska teleyritykset tallentavat muutenkin näitä tietoja mutta viestintävaliokunta rajasi kuitenkin sitten teletunnistetietojen tallennusvelvoitetta

itse tein kirjallisen kysymyksen juuri äskettäin siitä että ely keskus tampereella laskuttaa kovasti rahaa siitä kun valokaapelia rakennetaan ja tämä ei edistä kyllä millään tavalla tätä valokaapelin levittämistä

verotuksella on autoilusta tehty kallista ja uuden auton ostamisesta miltei rikos

hallitus on rapauttanut elinkeinotoiminnan edellytyksiä maakunnissa leikkaamalla rajusti kuljetustukea ja tämä on sellainen asia joka pitäisi korjata

tämänkaltainen kehitys saattaa vaatia paljon kapasiteettia ja sisältöjen lisääntyessä entisestään korostaa tätä valokaapelia ja verkkojen rakentamisen tarvetta

mitä tulee rikkidirektiiviin niin sen kansallista täytäntöönpanoa on lykättävä ja on luotava järjestelmä jolla kompensoidaan muutoksesta johtuvia kauppamerenkulusta aiheutuvia investointitarpeita

siinähän on kyse siitä että voidaan laajakaistaverkkojen kapasiteettia riittävästi kasvattaa niin että televisiolähetyksiä ja muuta verkon kapasiteetin kannalta haastavaa sisältöä sanotaan vaikka elokuvia voidaan jatkossa lähettää ilman että siellä naapurilla pimenee sitten mökissä nettiyhteys

nyt olisi hyvä tehdä liikennerakentamista tasaisesti ympäri suomen koska sen hinta on edullisimmillaan matalasuhdanteen aikana mutta näyttää siltä että nyt hallitus siirtää itse asiassa muun muassa perustienpitoa seuraavan hallituksen päätettäväksi

tämä multicasting on sitä tulevaisuutta jossa televisio ja tietokone siis yhdistyvät ja voidaan katsoa sitten tosiaankin erilaista sisältöä muun muassa yle areenaa television kautta eikä tarvitse sitä tietokoneesta katsoa

mutta tämä tulee olemaan todella tärkeä asia että se on tässä nyt mukana ja me edistämme sitä

televisio ohjelmien siirtovelvoite must carry on tietysti minulle taiteilijalähtöisenä edustajana tärkeä että siellä myös olisi tämä tekijänoikeus huomioitu

suomihan on ainoa maa euroopassa missä nämä kaapeliyhtiöt eivät maksa tästä edelleenlähettämisestä mitään ja sitähän on muun muassa eun komissio edellyttänyt ja tehnyt huomautuksen tästä asiasta

ja todellakin täytyy onnitella hallituksen voimamiestä häkämiestä joka on saanut itä suomeen tuonne kymenlaaksoon näin valtavat investoinnit ainakin ne on sinne luvattu

meillä pirkanmaa on musta piste teidensä osalta vaikka meillä on se ministerikin nyt jota aamulehti niin kovasti peräänkuulutti vaalien aikaan kun se oma ministeri nyt ratkaisee sitten koko tämän tilanteen

nyt on vain valitettavasti käynyt niin että useamman hallituksen aikana on tapahtunut kova keskittyminen ja ulkomaalainen omistus ja ketjuuntuminen näissä paikallisradioissa ja siellä ei juuri ole paikallista ohjelmaa

keskustahallituksen aikaan itse asiassa yhdessä puhemiehen kanssa hoidimme pirkanmaalle tampereen kehätien ja pienempiä tiekorjauksia myös viime kaudella ohituskaistoja ja jopa rahaa lentoterminaaliin mutta nyt ei ole mitään nada zero

mutta se oli hyvä asia että näille lyhytaikaisille radioille voidaan antaa mahdollisuus myydä myös mainoksia

mutta tämä on hyvä asia että voidaan kuitenkin alalle tulla kokeilemaan voiko tällä lyhytaikaisella radiolla olla menestystä ja sitten ehkä hakea sitä pitkäaikaisempaa lupaa

ei näitten tarkoitus ole olla mitään ohituskaistoja väylärahoituksessa vaan nimenomaan yhteistyön välineitä

kaiken kaikkiaan täytyy sanoa että tämä on ollut valtava sivistyskokemus jokaiselle edustajalle koska tässä on niin paljon tulevaisuuden tietoyhteiskuntaa ja täällähän ovat hyvät nämä lausumaehdotukset että seurataan tätä tietoyhteiskuntakaaren toimeenpanoa

hallitus suunnittelee tosiaan tieverkosta osaa siirrettäväksi yksityisteiksi ja tämä on tietysti erittäin rankka juttu koska kansalaiset joutuvat ne sitten itse maksamaan

se täytyy sanoa että muutokset ovat niin suuria viestintäalalla että tämä tykki on jo syntyessään hieman vanhentunut koska tässä tulee niin suuria muutoksia

mutta meidän täytyy todella olla valmiita harppaamaan digipalveluissa esimerkiksi siihen mitä ruotsi on tehnyt että telepalveluja edistetään voimakkaasti ja siirrytään sillä tavalla voimakkaammin palveluyhteiskuntaan myös pilvipalveluilla ja nettikaupassa ja niin edelleen

tosiasia on se että hajautetun talouden metallin ja puun nousu tulee maakunnista ja sitä varten tarvitaan kunnon tieverkko ylemmillä ja alemmilla asteilla koska raiteet eivät tule kulkemaan joka paikkaan

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys kaupallisista tavarankuljetuksista ja harmaan talouden välttämisestä on erittäin tärkeä

muutenkinhan kuljetusala on tällä hetkellä kovassa turbulenssissa mutta tämä on yksi osa sitä millä voidaan suitsia harmaata ta loutta

maanrakennusurakan yhteydessä tapahtuvat kuljetukset tulisivat periaatteessa liikennelupapakon piiriin kuten muutkin kuljetukset mutta jos kuljetus koskee urakan yhteydessä käsitellyn maa aineksen kuljettamista kuten nykyisin useimmiten on urakan tekijä ei tarvitsisi liikennelupaa

ammattimaisen kuljetuksen tilaajan vastuuta laajennetaan kuten valiokunnan puheenjohtaja jokinen sanoi

sitä laajennetaan niin että kuljetussopimusta ei saa tehdä ennen kuin on selvitetty että kuljetuksen suorittaja on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi eikä ole tiedossa että kuljetuksen suorittaja ei täyttäisi näitä työnantajavelvoitteita

päätavoitteena on saada tämä piilotalous verotuksen piiriin ja selkeytetään todella rajaa ilman lupaa sallitun ja luvan edellyttämän kaupallisen liikenteen välillä

myös kabotaasiliikennettä ollaan laajentamassa eun painostuksen alla

myös eun työaikadirektiivi vaikuttaa yrittämisen vapauteen kotimaisilla yrittäjillä vaikka me liikennevaliokunnassa emme suosittaneetkaan pakollista työaikakirjanpitoa säännöllisesti vaan ainoastaan pistokokeita vaatimalla

eli tässä mielessä kaikki nämä toimenpiteet millä me voimme rehellisiä suomalaisia kuljetusyrittäjiä auttaa tämä varmasti siinä myös eri

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyt

tämä valiokunnan selvitys hyvin tuo esille sen että tällä vahvistetaan vahingonkärsijän oikeutta ja mahdollisuutta saada korvaus kärsimistään vahingoista

tämä ei oikeastaan nykyisten isojen varustamojen osalta aiheuta muutosta nykytilaan mutta nimenomaan saattaa olla että tämä tuo jonkun verran lisäkustannuksia joillekin kotimaan liikennettä harjoittaville joilla ei tällaista vakuutusjärjestelyä ole

me kannamme väestömäärältään suhteellisesti euroopan suurimman muuttoliikkeen seurauksia eli vanhukset ovat siellä yksin kotikylillään ja meidän täytyy jokaisen olla yhteydessä omaisiimme mutta toki rahaakin tarvitaan ja pienempiä yksiköitä suurten vanhuslaitosten sijasta

yksi tärkeä tekijä on todella kuntoutus eli se että ei jää sinne vuodeosastolle vaan pääsee nimenomaan kuntoutuksen avulla jatkamaan elämäänsä esimerkiksi akuutin hoidon jälkeen

keskustelu on päättynyt

kuitenkaan monet kunnat eivät noteeraa näitä niin sanottuja ukkohoitajia omaishoitajia vaikka he kaipaavat lisää hoitoapua

en usko että tässä kukaan nyt on niin kuin eun selän taakse menossa mutta tässä on vain kyse siitä että eun kautta tuli tämä malli että liikelaitoksen konkurssisuojaa ei voi olla ja tuloverokäytäntö ei sovi yhteismarkkinoille

mitä tulee ylipäänsä näihin sekä varustamoliikelaitokseen merenkulkulaitokseen ilmailulaitokseen niin kyllähän siellä nyt tietysti tehokkuutta täytyy myös löytyä kun vain eläisivät edes omillaan

se on tietysti se lähtökohta ja virastomallissakaan jos ei rahaa ole riittävästi niin ei se ole mikään oikotie onneen sekään

kyllähän rahaa pitää olla enemmän että palveluja voidaan saada ja teitä kuntoon ja nimenomaan pystytään lentokentätkin pitämään ja lentoasemat

tässä juuri korostuu nyt tämän tulevan liikennelaitoksen tehtävä että kun me tämmöinen suuri monumentti nyt täällä suomessa tehdään että se valvoo ja myös tilaa ja pitää tiedossa niin kuin päättäjät siitä että resursseja on etteivät palvelut rapaudu myöskään tuolla syrjäseuduilla ja myös tosiaan että nämä lentoasemat ja lentoasemaverkko pysyvät minkä me tarvitsemme matkailun ja myös muun elinkeinotoiminnan vuoksi

arvoisa puhemies

helsinkiin voi rakentaa asuntoja kyllä ihan ilman pisara rataakin ja tampereella voi myös järjestää joukkoliikenteen upeilla suomalaisilla sähköbusseilla koska se raidehan kulkee vain yhtä kohtaa ja silloin voitaisiin taata koko kaupungin joukkoliikenne

henkilöjunamenojen lakkautusuhka on esimerkiksi pohjois pirkanmaalla ja myös muualla huolestuttanut kansalaisia ja olen tyytyväinen että ministeri berner käy neuvotteluja jotta uhan alla olevia junavuoroja ensi vuoden aikana voitaisiin vielä jatkaa

oli hyvä kuulla joka tapauksessa että korvaavia bussivuorojakin on tulossa ja että tamperekeuruu välillä se tarkoittaa jopa lisää tarjontaa

mutta ennen kaikkea on hyvä se mitä ministeri sanoi että velvoiteliikenteestä ei luovuta vaan tulevaisuudessakin niillä alueilla missä tämä markkinaehtoinen liikenne ei sitten toimi voidaan tukea maaseutua ja maakuntia tällä

mutta se edellyttää tietysti myös sitä että meillä on kalustoyhtiö irrotettuna vrstä ja se edellyttää sitä että mitään kermankuorintaa me emme voi sallia niin kuin äsken totesin

meidän on nimenomaan asetettava myös velvoitteita niin että jos joku yksityinen operaattori saa hyvän supervuoron niin kuin esimerkiksi tamperehelsinki helsinkitampere niin sen pitää jatkaa sitten myös sieltä eteenpäin esimerkiksi keuruulle ja näin me voimme turvata myös nämä harvaan asutut alueet

se on totta tällä vaalikaudella liikenteen investointitaso valtion budjetista on pienempi kuin edellisillä kausilla mutta se johtuu siitä että me joudumme nyt sitä korjausvelkaa hoitamaan mitä edellisellä hallituksella jäi hoitamatta ja sen takia nyt alussa mennään näillä

poikani suoritti tänä vuonna kevytmoottoripyöräkortin

mutta uudet investoinnit tarvitsevat uusia rahoitusmalleja niin kuin tässä muun muassa edustaja rossi totesi että meidän täytyy saada myös yksityistä rahaa mukaan tähän

paljon paremmin nyt voin luottaa siihen että poika voi mennä vilkkaaseen kaupunkiliikenteeseen kun liikennesääntöjä ja ennen muuta pyörän käsittelyä on myös opetettu kunnolla

se on läntisen suomen valtaväylä ja se pitäisi ehdottomasti saada näihin rahoitettaviin hankkeisiin koska edellinen hallitus pudotti tämän niistä koreista missä se aikaisemmin oli

tietenkin se on myös sosiaalinen kysymys kuinka paljon sitten maksaa se koulutus ja siihenhän ministeri tuossa viittasikin että sitä täytyy seurata ettei tästä tule sellainen ryöstöautomaatti

on oikeastaan tärkeää puhua myös siitä kun täällä autoverosta puhuttiin että nyt sieltä voitaisiin lohkaista että itse asiassa autoverotushan kiristyy ensi vuonna

itse olen ajanut vuosien varrella en ihan niin paljon kuin edustaja rönni mutta yli kolme miljoonaa kilometriä joten on jonkunlainen kokemus tullut miten suomessa ajetaan autolla

köröttäjät vastaan kaahaajat perässä roikkujat vastaan ohituksia estävät kiilaajat kaikki toinen toistensa vartijoita

sekin on totta mitä edustaja kalli sanoi että itse asiassa aikaisemmat hallitukset ovat pumpanneet rahaa vrltä ja aiheuttaneet myös tätä kurjuutta vrn osalta

kun on ajanut paljon muissa maissa myös ja kaikissa maanosissa niin jotenkin tuntuu että suomessa tämä joustavuus ja liikenteen sujuvuus tuntuvat olevan vieläkin vaikeaa vaikka meidän pitäisi olla jo tavallaan eurokulttuurissa

ja nyt tulos nähdään

kun menee vain ruotsiin niin jo siellä liikenne sujuu eikä se ole henkilökohtainen loukkaus jos joku ohittaa tai joku ajaa hiljempaa siellä jokainen ajelee omia nopeuksiansa ja turvallisuuttakin taataan

mutta itse tähän ajokorttilakiesityksen ajokielto osaan

se on meidän runsaasti liikkuvien kannalta hankala ja erityisesti ammattikuskien kannalta se on haasteellinen

kyllä me täällä ymmärrämme pikkurikollisten sielunelämää mutta jos tavallinen leipänsä tienaava autokuski menettää ajokorttinsa kolmen pienen liikennerikkeen takia niin se ei ole kohtuullista

on kehitettävä joukkoliikennettä ja liikennekaari tulee olemaan hyvä työkalu tässä

poliisia täytyy kouluttaa seuraavat kaksi vuotta

tosiaan siinä mielessä olen kyllä hieman kriittinen näiden pienten rikkeiden suhteen niin kuin kännykkä asia joka on levinnyt käsiin ja sitten vielä tämä turvavyö asia

arvoisa puhemies

eli kyllä minun mielestäni pitäisi puuttua enemmän todellisiin riskikuljettajiin esimerkiksi nuoriin jotka ajavat huomattavia ylinopeuksia ja vielä alkoholin vaikutuksen alaisena

akaan penttilän ajatus oli erittäin mielenkiintoinen ja tutkittava se että harmaissa panttereissa on paljon voimavaroja ja vielä sellaisia vuosia joina he pystyvät tekemään työtä muun muassa vanhustyötä mutta he eivät menettäisi eläkkeidensä ansiota ja sitten toisaalta voitaisiin jo soveltaa ehkä lyhennettyä työviikkoa että voisi tehdä vähemmän

mitä järkeä on körötellä kahdeksaakymppiä hyvällä tiellä jos on hyvä keli